pohjois karjalan prikaatin lakkautus johtaisi kohtuuttomiin työpaikkamenetyksiin maan vaikeimmalla työttömyysalueella ja korvaavien työpaikkojen luominen vaatisi valtiolta enemmän taloudellista tukea kuin prikaatin lakkauttamisesta syntyvät säästöt

jos ajatellaan näin että kaikki ne jotka osallistuvat kööpenhaminan ilmastokokoukseen olisivat käyttäneet esimerkiksi junaa olisivat he esimerkillään näyttäneet kuinka päästöjä vähennetään

mutta arvoisa puhemies haluaisin muistuttaa hallitukselle että ei pelkästään turveveron alentaminen riitä

täytyy myös puuttua nopeasti tähän luvitusprosessin nopeuttamiseen

mutta ei

toistakymmentätuhatta kokoukseen osallistujaa matkusti kööpenhaminaan herroiksi lentämällä eikä varmasti tullut kenenkään mieleen kuinka paljon päästöjä tulee

olin sairaslomalla koko sen ajan kun liikennevaliokunnassa tätä lakiesitystä käsiteltiin

kreikan ja muiden etelän euromaiden tämänhetkinen kriisi on osoittanut sen että euroopan unioni on unelma joka on mahdoton

kuitenkaan viimeiset hallitukset erilaisine kokoonpanoineen eivät ole paneutuneet sen tuomiin työllisyysvaikutuksiin riittävällä toimeliaisuudella

eli puheet osoittavat herroilla ja neuvottelijoillakin toista kuin teot

ei ole realistista olettaa että kymmenet maat joista jokaisella on oma talouteen liittyvä kulttuurinsa ja joita yhdistää vain euroopan manner koskaan yhdistyisivät yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi

rajala on kerran eläessään vastannut oikein kahteen kysymykseen niin ei minun mielestäni siinä olisi aihetta paljon rintaansa röyhistellä

uskotteko te todella että eu pystyy muuttamaan monikulttuurisen euroopan yhteen muottiin jota liittovaltiokehitys ja nykyisen yhteisvaluutan menestys ehdottomasti edellyttävät

arvoisa puhemies

tällä valtavalla summalla olisi saatu koko suomen tiestön korjausvelka kuitattua pois

tai vaihtoehtoisesti sadat viljelijät olisivat voineet jatkaa toimintaansa lopettamisen sijaan jos pieni osakin kyseisistä miljardeista olisi suunnattu viljelijätukiin

alueen kullankaivajat kokevat tulevansa väärin kohdelluiksi jos koneellinen kaivu osittainkin kielletään heiltä ympäristöseikkoihin vedoten kun kaivu muualla päin lappia kuitenkin sallitaan

eikä tässä vielä kaikki

tämäkö on hallituksen rehellisten yrittäjien oikeudet takaavaa elinkeinotoiminnan edellytysten turvaamista ja kehittämistä

tänään käsittelyssä oleva hallituksen esitys kansallisesta ilmasto ja energiapolitiikasta on jo itsessään tragedia siis murhenäytelmä mitä tulee suomen energiatalouteen

mahdolliseen toiminnan loppumiseen liittyvä lopputarkastus pitää huolen siitä että asiat ovat tällä saralla kunnossa

se kyllä tiedetään kenen etua se ei palvele nimittäin suomen kansan etua

kaivostoiminnan sopeuttaminen uutta lakia vastaavaksi toteutetaan siirtymäajoilla joita on pidetty kaivostoimintaa harjoittavien keskuudessa liian lyhyinä

kenen etu on se että suomen tasavalta kirjaa euroopan unioni nimisen epädemokraattisen harvainvaltaan perustuvan omia sääntöjään alati rikkovan ja muuttelevan organisaation jäsenyyden omaan perustuslakiinsa

lain perusteluissa vedotaan siihen että menneiden vuosien lainmuutokset olisivat ennakoineet tulevaa ja näin ollen näihin tuleviin muutoksiin olisi pitänyt jokaisen osata varautua

viimeksi pari päivää sitten totesitte että nuiva suhtautuminen johtuisi kansainvälisten kontaktien vähyydestä

en oikein ymmärrä mihin te tällä viittaatte sillä suomihan on ollut kansainvälinen maa jo vuosisatoja te varmaan kieli ja kulttuurivähemmistön edustajana sen myös tiedätte

haluaisin tietää ministeri thors teidän keinonne budjetin muodossa näiden kontaktien lisäämiseksi

suoraan sanoen ei voi kuin ihmetellä vasemmistoliittoa ja sdptä jotka tekevät hallituksessa harrastamallaan energiapolitiikalla puolueilleen hidasta ja kivuliasta itsemurhaa

nyt sen sijaan mari kiviniemen hallitus haluaa jäädä historiaan hallituksena joka antaa maamme itsenäisyyden rippeidenkin mennä vapaaehtoisesti

arvoisa puhemies

on pakko kysyä pidättekö tätä summaa riittävänä jotta maahanmuuttajien omaa kielitaitoa parannettaisiin

ja minä ihmettelen tuota kokoomuksen ed

lakiesityksestä saa käsityksen arvoisa ministeri että kunnan tulee antaa kaivoshakemuksesta lausunto

onko tämmöisessä pelissä järkeä

laissa ei kuitenkaan sen tarkemmin yksilöidä kuka tai mikä on kunnassa tämä taho joka asiasta päättää

turpeennostolupien saaminen on niin tiukkaa että se ajaa maamme tilanteeseen jossa olemme yhä enemmän ulkomaisten tuontipolttoaineiden öljyn ja maakaasun mutta varsinkin kivihiilen varassa

kuntaliitosta saamieni tietojen mukaan tämä lainkirjaus eli kunta tarkoittaisi kunnan johtosäännön perusteella määräytyvää tahoa

rahat ovat kyllä menneet toisten valtioiden pankkiirien ja miljardöörien pelastamiseen oman kansamme kustannuksella ja nyt vielä tämä itsenäisyyden rippeidenkin pois luovuttaminen

eli käytännössä lausunnon antaa kunnasta riippuen valtuusto kaupunginhallitus tai jokin muu kokoonpano

tämän järjettömän perustuslakiin kirjaamissuunnitelman olemassaolon voisi jotenkuten käsittää jos se tulisi brysselistä direktiivien tai jonkin muun käskykirjeen muodossa ja suomen hallitus totuttuun tapaansa puudelina tottelisi sitä

kuntapuolellahan piirit pienet pyörivät ja kun on kyse kaivostoiminnan rahoista käy helposti niin ettei asukkaita kuulla riittävästi

mutta kun edes euroopan unioni ei meiltä tällaista kirjausta perustuslakiimme vaadi niin onhan tätä täysin mahdotonta ymmärtää

ja kolmanneksi pitääkö suomesta tieten tahtoen tehdä euroopan köyhin maa sittenkö hallitus on päässyt tavoitteeseensa häh

erityisen tärkeää tässä kaivoslaissa olisi varmistaa että ne maanomistajat joita tämä asia erityisesti koskee saavat mahdollisuuden tulla kuulluiksi ja heidän sanallaan on myös merkitystä

ministeri brax kertokaa suomen kansalle ja täysin rehellisesti miksi te haluatte kirjata suomen eu jäsenyyden perustuslakiin

mikä on ulkoministeriön ja puolustusministeriön käsitys suomalaisten joukkojen vetäytymisaikataulusta ja oletteko ministeriöissä ajankohdasta yksimielisiä

johtuuko se siitä että pelkäätte suomen kansan enemmistön haluavan jonain päivänä eroon tästä taloudellis poliittisesta katastrofista nimeltään euroopan unioni

sopii kysyä onko länsimaiseen demokratiakäsitykseen nojautuva hallinto ainut oikea ja autuaaksi tekevä ratkaisu afganistanissa

vihreiden entinen ympäristöministeri pekka haavisto aikoinaan toteutti kieroa eu ohjelmaansa toimimalla niin ettei turvetta otettu eussa uusiutuvien raaka aineiden joukkoon

kukapa suomalainen tykkäisi siitä että jostain meille vieraasta kulttuuripiiristä tultaisiin aseistetuin joukoin sanomaan että teidän tulisi hallita kansaanne kuten me hallitsemme omaamme

arvoisa ministeri minulle on jäänyt epäselväksi miksi tässä operaatiossa ei toimita ykn alaisuudessa vaan ollaan maailmanpoliisi naton alaisena

erilaisista tutkimuksista käy hyvin ilmi että kansa haluaa vahvan presidentin ei puolivallattoman sellaisen presidentin jolla on valtaa ajaa suomen kansan etua henkilön joka viheltää tarvittaessa pelin poikki kuten tällaiset euroopan unionin kirjaus perustuslakiin tyyppiset hulluudet

saman voi todeta myös vihreiden meppi satu hassista joka toimi eussa keulahahmona rikkidirektiivin läpi ajamisessa direktiivin joka rokotti viileän kylmällä kädellä suomen teollisuutta

yklla olisi perinteisesti enemmän annettavaa rauhanomaisissa rauhanturvaamisoperaatioissa kuin natolla

näin myös perussuomalaiset haluavat

hallitus on onnistunut ainakin yhdessä asiassa nimittäin kapuloiden laittamisessa suomalaisen yrittämisen rattaisiin

saksalainen kemikaalijätti sai suomelta jokin aika sitten luvan geenimuunnellun perunan kenttäkoeviljelmille lammilla ja seinäjoella

euroopan komissio puolestaan antoi toiselle toimijalle luvan siirtyä muunnellun perunan kenttäkoeviljelyyn

arvoisa ministeri onko näiden edellä mainittujen lupien myöntäminen lopullinen hyväksyminen laajamittaiselle geenimuunnellun viljelyn aloittamiselle suomessa

arvoisa puhemies

ukrainassa soditaan venäläiset lentokoneet loukkaavat suomen ilmatilaa venäläisten sotalaivojen liikehdintä itämerellä on lisääntynyt ruotsissa jahdattiin sukellusvenettä ja kaikkein uhkaavimpana

kataisen hallituksen entinen rkpläinen puolustusministeri stefan wallin lopetti säästösyihin vedoten itäsuomalaisten turvana olleen pohjois karjalan prikaatin kontiolahdelta

mitä rkp antoi tähän periksi koska pakkoruotsi kaikilla tasoilla lisääntyy kouluissa muutenkin niin kuin myös kuntauudistuksen takia

oliko mitään järkeä lopettaa kontiorannan varuskunta kun itänaapuri lisää joukkojaan rajan pinnassa ja olisitteko pääministerinä nyt edes harkinnut varuskunnan lopettamispäätöstä tämän päivän sotilaallisen tilanteen vallitessa

pääministerille psykologina sanoisin että kun muutos on kovaa ja jatkuvaa niin voisi asennetta muuttaa ainakin ja henkistä asennetta koska muutoksissa justiin virtaava vesi murtaa rakenteita

arvoisa puhemies

luulisi kokoomuksen johdon ymmärtävän sen kritiikin jota me perussuomalaiset asealan järjestöt sekä laajat kansalaisjoukot olemme esittäneet kokoomuslaisen sisäministeri anne holmlundin esitystä kohtaan

kysyisin ministeri braxilta mikä on hallituksen vastuu siitä että ihmisoikeuksien loukkauksia ei käsitellä heti vaan useamman vuoden päästä niin kuin tässä tapauksessa

jos keskusta tekisi viisaasti se irtautuisi äänestyksessä ennennäkemättömän sekavasta aselakiesityksestä

muuten keskusta ottaa niskaansa toisen saavillisen jätevedeksi luokiteltavaa lainsäädännön laatua ja taas kerran kokoomus sälyttää vastuun sotkusta keskustalle niin kuin kävi viikko sitten

niillä miljoonilla euroilla jotka hallitus aikoo sijoittaa yhden suomalaisen miinalaivan lähettämiseen ja ylläpitoon afrikan rannikolla olisi annettu jatkoaikaa reumasairaalan toiminnalle

heli järvisen esittämiä virheellisiä ja asiantuntemattomia väitteitä jotka hän esitti aselain ensimmäisen käsittelyn yhteydessä

ja vielä

järvinen puheenvuorossaan ihmetteli väheksyntää jota perussuomalaiset hänen mielestään osoittavat laillisin asein tehtyjä tappoja kohtaan

järvisen mielikuvituksen tuotetta sillä perussuomalaiset eivät hyväksy väkivaltaa missään muodossa ja mielestämme jokainen tappo on liikaa

koska tappoja kuitenkin tapahtuu pyytäisin vihreitä selvittämään luvallisten aseiden osuuden kaikista henkirikoksista ja asettamaan sen tiedon oikeaan mittakaavaan

puhemies

hyvät hallituksen ministerit

todellisena esimerkkitapauksena esitän kysymyksen

tuntuu pahalta seurata täällä ministerien kauniita puheita kun tietää että puheet eivät maailmaa paranna vain teot sen tekevät

näistä huolimatta emme ole säätämässä täällä lakeja jotka kieltävät vanhemmuuden taikka ulkona liikkumisen ukonilman aikana

miten on maa ja metsätalousministeri orpo jos edellä mainittujen tapaisten häirikkö ja taajamasusien kaatolupajärjestelmää kevennettäisiin siten että niiden hallittu poistaminen muonavahvuudesta voitaisiin aloittaa välittömästi siis välittömästi vahingontekojen jälkeen esi merkiksi lähimmän poliisipartion myöntämällä luvalla

kyllä

arvoisa ministeri risikko vaikka olette tiennyt vuosikausia vanhusten surkean tilanteen monissa hoitolaitoksissa joko nyt vihdoin tämän välikysymyksen myötä ovat teidän silmänne ja sydämenne auenneet kuuntelemaan vanhusten avunpyyntöjä

kuinka on ministeri kumpaa on tarkoituksenmukaisempaa tässä tapauksessa suojella tätä harvinaista kasvia vai ylisuurta hirvikantaa

se mitä yhteiskunta oikeasti tarvitsee on lisää kuuntelevia korvia nuorten ahdistuksen ja hädän hetkellä

vai olisiko tässä tapauksessa mahdollista erikoistapauksena harventaa ylisuurta hirvikantaa

tällä saataisiin myös petovahinkokor vaukset huomattavasti pienemmiksi ja jos tämä lupa viivästyy niin ne sudet jotka ovat oppineet helpolle ruoalle jatkavat sitä toimintaansa eivätkä lähde siltä alueelta pois

hallituksen lakiesitys lähtee siitä että lääkäri kykenee sanomaan lyhyen vastaanottokäynnin perusteella kuka on mielenterveysongelmainen ja kuka ei ja tämän lyhyen potilaskäynnin perusteella lääkärin pitäisi tehdä tarvittaessa ilmoitus poliisille

lääkärit ovat etujärjestönsä kautta ilmoittaneet ykskantaan ettei heillä ole mahdollisuuksia arvioida henkilöiden sopivuuksia aselupien saajiksi

samasta kansalaisen oikeus ja velvollisuusasiasta on kyse kun puhutaan aseen hankkimisluvan saamisen edellytyksestä eli ampuma asekouluttajan antamasta todistuksesta aktiivisesta harrastamisesta saatikka kun samalla annetaan viranomaisvallaksi tulkittavaa valtaa yksityisille tahoille

hallituksen aselakiesityksessä sanotaan lain voimaantulosta että se tulee voimaan presidentin asetuksella mahdollisimman pian sen jälkeen kun laki on eduskunnassa hyväksytty